ministeri kyllönen vastasikin jo hyvin siltoja koskeviin kysymyksiin mutta haluan vielä vähän jatkaa keskustelua näistä silloista

nimenomaan painomuutoksesta johtuen liikennettä on jouduttu nyt siirtämään käytössä olleilta silloilta ehkä vähän sieltä syrjäisemmiltä alueilta keskuksiin aiheuttaen sen että siellä raskaan liikenteen seassa on koululaisia ja muuta henkilöliikennettä ja tämä ei tietenkään ole tarkoituksenmukaista

onko nyt arvioitu sitä että siltojen käyttöä voitaisiin mahdollistaa esimerkiksi laskemalla siltojen ajonopeutta tai lisäämällä väistämisvelvollisuuksia nykyisiin siltoihin

suomen on kansainvälisesti toimittava aktiivisesti sen puolesta että laaja globaali ilmastosopimus jonka osapuoliksi tulisivat myös eniten päästöjä tuottavat maat saataisiin solmittua

edustaja honkonen taisi jo lähteä mutta on kyllä todettava että hyväntekeväisyys tai lähimmäisen apu ei ole omaishoitajuutta

globaali ilmastosopimus on ainoa reilu tapa muutokseen sillä todellinen ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää yritysten tasapuolisten toimintaedellytysten turvaamista

jos kaupassa käydessään tuo naapurinkin maitopurkin ja leivän siitä ei voi puhua vielä samana päivänäkään kun puhutaan omaishoitajuudesta

toki tärkeää on lähimmäisen apu yhä tärkeämpää tässä yhteiskunnassa mutta kun puhumme omaishoitajuudesta puhumme paljon enemmän hoitoa ja apua vaativista toimenpiteistä

pitkäjänteinen työ ilmaston puhdistamiseksi on tärkeää mutta toisaalta samalla kohtuuhintainen sähkö ja energia tulee turvata kansalaisille ja yrityksille

viime aikoina elinkeinoelämä on ilmaissut useasti huolensa siitä että monet sääntelytoimenpiteet ovat sellaisia että ne haittaavat vakavasti teollisuuden toimintaedellytyksiä

kansallisen omaishoidon kehittämisohjelma oli ja on edelleen hyvä pohja omaishoidon kehittämiselle

sen vuoksi minunkin on todettava että tässä hallituksen esityksessä olisi voitu mennä vieläkin pidemmälle jos omaishoitajien asemaa olisi kertaheitolla haluttu reilusti parantaa

yritysten on hyvin vaikea tehdä tulevaisuuden suunnitelmia tai sijoituksia kun ei tiedä millaista sääntelyä on lähitulevaisuudessa odotettavissa

toivon että jatkossa kiinnitetään huomiota juuri näihin kohteisiin joita edustaja kiljunenkin jo esille toi kuten esimerkiksi omaishoidon muuttamiseen hoitomuodoksi yleensäkin omaishoitajien oikeuksien vahvistamiseen mutta myöskin palkkion parantamiseen

selonteossa on esillä monia toimenpiteitä energia ja ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi

myöskin hoitopalkkion verotuksen keventäminen on monelle omaishoitajalle erittäin tärkeä kysymys ja sitten tietenkin kun hoitopalkkiota saa niin nykyisen sosiaaliturvan lisäksi pitäisi olla joustavampaa yhteensovittamista niin että tuet eivät leikkaa toinen toistaan ja siten sitten tietenkin aseta omaishoitajaa jopa entistä vaikeampaan asemaan

arvoisa puhemies

kun etenkin länsimaissa ihmiset syövät yhä enemmän lihaa ja muita elintarvikkeita joiden ympäristövaikutus on suuri ruuan haaskaamisen vähentäminen on entistä tärkeämpää

ehkä me vielä haluamme kuulla perussuomalaisen ministerin kertovan miten hallitus nyt ajattelee tästä nuorisotakuusta ja mikä tämä määrärahan leikkaus on ja miten jatkossa on mahdollista nuoria auttaa

maa ja metsätalousministeriö ja evira ovat viime syksynä höllentäneet elintarvikkeiden viimeisen käyttöpäivän sääntöjä ja esimerkiksi avustusjärjestöt voisivat vielä viimeisenä käyttöpäivänä pakastaa tuotteen ja tarjota sitä kahden kuukauden ajan

onkin tärkeää että kaupat soveltavat tätä uutta ohjeistusta ja entistä suurempi osa täysin kelvollisista elintarvikkeista joiden viimeinen käyttöpäivä lähestyy päätyisi esimerkiksi hyväntekeväisyyteen niitä tarvitseville eikä jätteeksi

erilaiset ympäristöystävälliset teknologiset ratkaisut eli cleantech on kenties suomen tärkein uusi vientiala eikä sen edistämistä voi tarpeeksi korostaa myöskään tämän selonteon yhteydessä

esimerkiksi intiassa infran energia ja puhdas vesi ovat väestön kasvun vaurastumisen ja yleisen kaupungistumiskehityksen tuomia uusia massiivisia haasteita joiden ratkaisemiseksi tarvitaan kestäviä ja innovatiivisia ratkaisuja

strategiassa on asetettu tavoitteeksi pyrkiä edelläkävijäksi cleantechin kokonaisvaltaisessa hyödyntämisessä kaupunkiympäristöissämme

arvoisa puhemies

ja nyt tällä keskustelulla näillä opposition vaihtoehdoilla näytetään millaisin arvoin oppositiopuolueet valintoja tekisivät

tämänpäiväisen keskustelun aloituksen jälkeen jäin pohtimaan sitä että kun vuoropuhelu epäonnistuu molempien osuutta asiaan tulee pohtia

toivon että hallitus pohtii omaa osuuttaan mutta jos mietin nyt sitten vaikka sdpn osalta niin ehkä tämä budjetin julkaisu ja keskustelu olivat liian lähekkäin sillä selvästikään vaihtoehtoon ei oltu ehditty perehtyä ja se johti siihen että me keskustelimme ohi toinen toisemme ymmärtämättä kokonaisuutta

pidin silloinkin itse ajatusta hyvänä mutta samanaikaisesti jo tällöin kun lakia tehtiin ymmärsin että lain soveltajan kannalta tällainen määre on erittäin ongelmallinen koska se tarkoittaa meille jokaiselle hyvin erilaisia asioita ja lain tehtävä on olla aina sellainen että se ei jätä tulkinnanvaraa

toinen uutinen on se että pienemmällä velkamäärällä sdp torjuu hallituksen tekemät leikkaukset jotka kohdistuvat yhteiskunnan heikompiosaisiin

kolmanneksi uutiseksi nousee se että sdpn vaihtoehdossa olevat kasvua ja työllisyyttä tukevat esitykset ovat sellaisia jotka voitaisiin tehdä välittömästi ensi vuonna

siksi ajattelen että tämän arvokkaan vanhuuden määritelmän tulee olla koko lain henkenä sen tulee kattaa kaikki lakipykälät mutta tässä nimenomaisesti laitosasumista koskien se on vaikea määre sitten mitattavaksi

tähän tavoitteeseen päästään muun muassa rakennus ja korjausinvestointeja lisäämällä ja antti rinteen ehdottaman työllistymissetelin käyttöönotolla

vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä parannettaisiin esimerkiksi väylämaksun lisäalennuksilla

pienituloisempien ostovoimaa parannettaisiin nostamalla perusvähennyksen ylärajaa jolloin päivärahasta jäisi enemmän käteen

en tiedä kuinka järkevää se on sillä tämän ennakoinnin takia salissa vilisee nyt virheellisiä käsityksiä lain sisällöstä ja tavoitteista

monin tutkimuksin on osoitettu että tasa arvoisuuteen ja korkeaan hyvinvointiin nojaavat maat ovat myös taloudellisesti tuottavia ja menestyneitä maita itse asiassa kärkimaita koko maailmassa

hallitus sen sijaan on aidosti sitoutunut edistämään ikäihmisten asiaa ja työskentelemään sen puolesta että ikäihmisille taataan vihdoin lailla oikeus hyvään hoivaan ja palveluihin

nyt esitetyin leikkauksin lisätään ihmisten välistä epätasa arvoisuutta ja rikotaan ihmisten tunnetta oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta

sdp kutsuukin juuri siksi taloustalkoisiin mukaan myös yhteiskunnan hyväosaiset esimerkiksi pääomatuloveroa korottamalla ja veropohjaa laajentamalla

luottamusyhteiskunta onkin myös sopimusyhteiskunta

jos viranomainen saa tietoonsa tai epäilee että iäkäs henkilö on sosiaali ja terveydenhuollon tarpeessa eikä enää pysty huolehtimaan itsestään on hänen viipymättä ilmoitettava asiasta ikäihmisten hoidosta vastaavalle viranomaiselle

muistisairaan hortoilu alusvaatteisillaan kaupungilla päihtyneen ja väkivaltaisen pojan poistaminen pelokkaan vanhuksen kotoa tai yksinäisyydestä kärsivän ikäihmisen säännölliset mutta tarpeettomat vierailut terveyskeskuksen päivystyksessä ovat nyt selkeitä syitä ilmoittaa vanhushuoltoon palvelun tarpeessa olevasta henkilöstä

myös ennalta ehkäisevä työ näkyy tulevassa lakiesityksessä sillä kunnan on tarjottava erilaisia ikääntyneen väestön hyvinvointiin terveyteen toimintakykyyn ja itsenäiseen suoriutumiseen liittyviä ja niitä edistäviä neuvontapalveluja

lisäksi on tarjottava hyvinvointia tukevia terveystarkastuksia ja kotikäyntejä varsinkin niille vanhuksille joiden tilanteeseen arvioidaan liittyvän palvelutarvetta lisääviä riskitekijöitä

omaishoidosta keskustelu on tärkeää mutta on myös muistettava että omaishoidon kehittämissuunnitelmaa valmistelee parhaillaan asiaan vihkiytynyt työryhmä

tärkeintä kuitenkin on että laki saadaan vihdoin aikaan sillä lain avulla turvataan ikäihmisille yhtäläiset oikeudet laadukkaisiin palveluihin asuinpaikasta riippumatta

entistä enemmän tehdään osa aikatyötä jota valitettavasti moni joutuu tekemään kuitenkin sen vuoksi ettei muuta työtä ole saatavilla

onneksi hallitus on nyt perääntynyt muutamasta eniten vastustusta herättäneestä ehdotuksestaan mutta jäljelle jää yhä paljon sellaista mitä on vaikea ymmärtää ja hyväksyä

heillä ei ole mahdollisuutta esimerkiksi etätöihin flunssassa eikä toisaalta myöskään mahdollisuutta tulla sairaana töihin vaarantamaan potilaiden turvallisuutta

sairastamisesta rankaiseminen on paitsi inhimillisesti väärin myös pidemmän aikavälin tavoitteiden ja työelämän kehittämisen kannalta lyhytnäköistä politiikkaa

pidän tärkeänä sitä että myös psykiatrisiin palveluihin kiinnitetään huomiota

valitettavaa tällä hetkellä on se että palveluiden saanti on ollut heikkoa

nimenomaan esimerkiksi kaksoisdiagnoosipotilaat myös lasten ja nuorten psykiatriassa erityisesti tietenkin nuorten psykiatriassa joutuvat hakemaan paikkaansa oikeiden palveluiden piirissä

lomarahojen leikkaus tekee satojen eurojen loven monen perheen toimeentuloon ja uhkaa siten vaikuttaa rajusti kotimaiseen kysyntään

sen vuoksi on tärkeää että me pystymme nimenomaan selvittämään parhaita mahdollisia palvelujärjestelmiä vaikka sitten joutuisimme puuttumaan näihin rakenteisiin

huomioitavaa on myös se että lomarahojen leikkaus uhkaa tehdä lisäksi satojen miljoonien eurojen loven julkiseen talouteen verotulojen menetyksenä

hyvällä johtamisella voidaan yrityksessä saada aikaan parempia työtuloksia ja mahdollistaa se että työaikaa käytetään lisäarvoa tuottavaan työhön

arvoisa puhemies

välillä tuntuu siltä että liikennepolitiikan keskeisin jakolinja ei ole hallitusoppositio akselilla vaan pääkaupunkiseutumaakunta akselilla